niitä ovat sellaiset jotka liittyvät muun muassa meidän luonnonvaroihin ilmastoon tai maantieteeseen ja näistä ainakin ilmasto ja maantiede ovat asioita jotka korostavat tämän arktisen ulottuvuuden merkitystä ja uskon että siinä on valtava määrä potentiaalia tälle kansakunnalle

uskallan väittää että se johtuu myös osin siitä että niistä haasteistakaan ei olla ihan yksimielisiä koska uskallan väittää että tällä seudulla on paljon päättäjiä jotka itse asiassa vastustavat kaikkia ratkaisuja

arvoisa puhemies

meillä on pakkoliitoksia tai sitten meillä on pakkoseutuhallinto koska ei täällä mitään vapaaehtoista seutuhallintoa synny tai sitten kolmas vaihtoehto on ettei tehdä mitään

kuten täällä aiemmassa energiapoliittisessa keskustelussa useaankin otteeseen totesin energiapolitiikalla on ainakin kolme keskeistä tavoitetta

ensimmäinen on se että emme voi vastata hyvinvointilupauksistamme määritellään ne miten tahansa ilman kasvua jolle toki pitää asettaa tietyt reunaehdot

on ilmastokysymys päästöjen vähentäminen toisaalta toimintavarmuuden parantaminen ja kolmanneksi kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen

ja minun mielestäni on hienoa että eduskunta käsittääkseni nyt hyvin yksimielisesti hyväksyy tämän peruslinjauksen joka ei ole kaikkina aikoina ollut poliittisessa keskustelussa niin itsestäänselvyys

kuten edustaja korhonen hyvin tietää purkuputkea koskeva hakemus on vireillä ja se on käsittelyssä pohjois suomen aluehallintovirastossa

toinen on se että kyllä vaikeasti ennakoitavassa maailmassa missä tosiaankaan emme tiedä tulevaisuudesta paljoakaan emme edes mitä teknologioita käytetään varsinkin pienen kansakunnan kaikkein paras henkivakuutus on panostaa mahdollisimman paljon koulutukseen ja osaamiseen

arvoisa puhemies

olen keskustellut ruotsalaisen kollegani kanssa useita kertoja näistä kysymyksistä en tismalleen näillä sanamuodoilla enkä muistaakseni siten että nimenomaan olisimme puhuneet vanhusväestöstä mutta ylipäänsä siitä että suomen kielen asema myös ruotsissa myös viranomaistoiminnassa otetaan vakavammin ja vakavammin

ottaen huomioon kaikki ne ongelmat mitkä yhtiöllä on ollut on tietenkin selvää että en voi taata enkä tiedä voiko kukaan muukaan taata mitään muuta kuin sen että valtio ottaa tämän niin tosissaan kuin ylipäänsä mitään tämäntyyppistä tapausta voi ottaa

se on riippumaton viranomainen joka virkavastuulla käsittelee tämän ja vaikka vaalit kuinka olisivat tulossa pidän hieman tahdittomana että eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja tässä salissa pyrkii vaikuttamaan riippumattoman lupaviranomaisen toimintaan

arvoisa puhemies

tämä on energiapoliittisesti talouspoliittisesti teollisuuspoliittisesti ja elinkeinopoliittisesti ylivoimaisesti isoin yksittäinen hanke mikä suomessa tällä hetkellä on vireillä

keskusta täällä on muun muassa aika pitkään vaatinut sitä että turpeen veroa pitäisi alentaa ja metsähakkeen syöttötariffia siihen liittyen nostaa

sitten tietenkin matka siihen että jokainen suomalainen ruotsissa voisi saada kaiken haluamansa tarvitsemansa palvelun suomeksi se on kuitenkin aika pitkä matka

tämä muutos on merkittävä

se on iso muutos joka meidän tulkintamme mukaan turvaa tämän jälkeen kotimaisten polttoaineiden käytön chp tuotannossa joka on alun perin ollut koko tämän järjestelmän perustamisen syy ja lisäksi myös parantaa kilpailukykyä lauhdetuotannossa

olen erityisen iloinen siitä että tämä kokeilukulttuuri joka tässä selonteossa on vahvasti esillä on nyt myös tässä eduskuntakeskustelussa saanut vahvan sijan

meillä on suomessa valtava määrä sekä isompia että pienempiä yhtiöitä jotka kisaavat erittäin kovassa kansainvälisessä kilpailussa jossa hintakilpailukyky on aivan aivan olennainen elementti ja tässä suhteessa edustaja eestilä osui naulankantaan että kyse on useitten eri kustannusten kumulatiivisesta lisääntymisestä erityisesti suhteessa muutamiin meidän keskeisiin kilpailijamaihimme ruotsiin ja saksaan

mutta hyvää tahtoa on olemassa ja varsinkin niillä alueilla ruotsissa missä suomalaistaustaista väestöä on paljon tapahtuu koko ajan kehitystä

ensinnäkin on hyvä todeta että työ ja elinkeinoministeriö on ollut mukana käytännöllisesti katsoen kaikissa niissä keskusteluissa ja neuvotteluissa mitä suomessa ja monissa muissa maissa on viimeisen vuoden aikana käyty joissa tavoitteena on ollut löytää rahoitusratkaisu tähän

edustaja kanerva kysyi meriteollisuuden kehittämistyöryhmän perään

toisaalta tilapäisen niin sanotun siltarahoituksen löytämisestä sille että edes yrityssaneerausta voitaisiin jatkaa ja toisaalta rahoituksen löytämisestä sille että voidaan kestävällä pitkällä aikavälillä toimintaa jatkaa

on hyvä muistuttaa siitä että edellisen keskustavetoisen hallituksen toimesta jo aikanaan päätettiin siitä että turpeen vero asteittain nousee ja metsähakkeen syöttötariffi laskee

minun mielestäni se on erittäin hyvä huomio

oikein kukaan ei uskalla investoida ja tässä suhteessa kaikki sellaiset toimenpiteet jotka lisäisivät ennustettavuutta edistäisivät myös investointeja

elämme maailmassa jossa julkiselta vallalta vaaditaan kattavampaa ymmärrystä monimutkaisista kokonaisuuksista ja riippuvuuksista samaan aikaan kun kokonaisuuksien hallitseminen muuttuu yhä vaikeammaksi

me ajaudumme pikkuhiljaa tilanteeseen että meidän pitää ainakin miettiä sitä ettei synny tilannetta että korkeamman jalostusasteen käyttö vaarantuu sen takia että on liian houkuttelevaa polttaa puuta

se että tämä konkurssipesä on siirtynyt julkisselvitykseen on nimenomaan osoitus siitä että on merkittävä määrä poliittista tahtoa pitää huolta tästä ympäristöstä

on kuitenkin varsin harvinaista että konkurssipesät siirtyvät julkisselvitykseen ja se liittyy yleensä sentyyppisiin tilanteisiin että on merkittävä yhteiskunnallinen intressi joka pitää turvata viime kädessä valtion varoin

edustaja kalli täällä kysyi koska tähän saadaan valaistusta

ikävä kyllä valtiontalouden tiukoissa raameissa ollaan vähän joka paikasta jouduttu säästämään mutta toisaalta hallituksen vastaus tähän on tämä niin sanottu team finland konsepti eli se että kerätään kaikki meidän rajalliset eri toimijoitten voimavarat sekä maailmalla että suomessa on se sitten finproa invest in finlandia lähetystöjä tekesiä ely keskuksia yhä saumattomammin toimimaan yhdessä jotta voimme viedä tätä suomalaisen osaamisen ja korkean teknologian ilosanomaa kaikkialle maailmassa

suomessa vakiintuneen tulevaisuusselontekomenettelyn tehtävänä on katsoa kauemmaksi yli välittömien tai vaalikauden aikatauluttamien haasteiden

uskallan nyt jo väittää ja lohduttaa että ei tässä nyt mitään mörköjä kannata seinälle piirtää ei tähän mitään dramaattista muutosta ole tulossa mutta sen verran tehdään ja justeerataan että turvataan kuitenkin se korkeamman jalostusasteen käyttö ja se puunsaanti teollisuudelle myös tulevaisuudessa joka varmaankin on kaikkien etu eikä siitä sinänsä olla eri mieltä

se että me olemme tehneet tänne lisäbudjetin yhteydessä erittäin merkittävän määrärahapyynnön jonka eduskunta on hyväksynyt on osoitus siitä että on merkittävää poliittista tahtoa

tavoitteena on kiinnittää huomiota asioihin jotka jo on tunnustettu kriittisiksi jotka pysyvät kriittisinä pitkälle tulevaisuuteen ja joihin tästä huolimatta ei ehkä ole reagoitu riittävän laaja alaisesti

korjausliike on välttämätön

sen etupainotteinen toteuttaminen on tärkeää jo sen takia että kansalaisille annettu palvelulupaus voitaisiin täyttää ilman että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus merkittävästi kärsii

en osaa sanoa

en nyt yksinkertaisesti muista onko nimenomaan tuohon kirjelmään jollakin tietyllä tavalla vastattu mutta kuten yleisessä tiedossa on niin kyllähän tämä talvivaara kysymys ja siihen liittyvät ympäristökysymykset ovat olleet valtioneuvoston ja useitten ministeriöitten pöydällä jo useamman vuoden ajan ja siihen on reagoitu mitä moninaisimmilla tavoilla myös sillä lailla että ne hyvin hankalat tilanteet mitkä meillä muutama vuosi sitten olivat on pääosin saatu hoidettua ja sillä lailla että välittömien ympäristökatastrofien vaara on olennaisesti vähentynyt ja siinä mielessä tilanne on olennaisesti parantunut

historiasta löytyy varoittavia esimerkkejä

tuleva kasvu ei tule toteutumaan ilman erityisiä ponnisteluja

kestävän kasvun toteutuminen edellyttää systeemistä kokonaisuuden ymmärtämistä valmiutta ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja rakenteellisia uudistuksia

mutta kuten edustaja sumuvuori täällä jo hetki sitten totesi niin ainahan näin kevään kuluessa ja kevättulvien tullessa riippuen tietenkin vähän sateista ja lumimäärästä ja muusta riskit kasvavat

kasvun tulee olla kestävää

taloushan on pitkälti myös psykologiaa ja kysymys on monesti uskosta tiettyihin yrityksiin niiden prosesseihin niiden tuotteisiin

tässä lakiesityksessä ehdotetaan tämä perussäännöstö toteutettavaksi kuitenkin siten että lakiin otettaisiin vain ryhmien aseman järjestämisen kannalta välttämättömät vähimmäissäännökset

arvoisa puhemies

asukasvalintakriteerit tällä hetkellä lähtevät liikkeelle siitä että asunnon tarve on määräävä kriteeri ja totta kai usein käy niin että ne joilla on suurin tarve saavat myös asumistukea mutta ei välttämättä ja meidän pitää kaikin keinoin välttää tätä segregaatiokehitystä ja liian yksipuolisten kaupunginosien rakentamista

ehkä se perinteisin liittyy toimitusvarmuuteen huoltovarmuuteen ja siihen liittyy myös muun muassa omavaraisuuskysymys

arvoisa puhemies

en osaa konkreettisesti vastata kysymykseen onko virkatasolla pohdittu ja kuinka laajasti mitä kaikkia eri vaihtoehtoja voisi käytettävissä olla

toinen on kilpailukyky ja ylipäänsä kustannukset ja sitten kolmas on ilmastonmuutoksen vastainen taistelu

laissa säädettäisiin myös että jokainen kansanedustaja kuuluu johonkin ryhmään ja että jokaisella ryhmällä on laissa määritellyt seikat sisältävät säännöt

energia ja ilmastopolitiikka nykyisessä modernissa maailmassa on tasapainoilua näitten kolmen välillä siten että niitä kaikkia pyritään ottamaan huomioon ja löytämään sieltä triangelin keskeltä semmoinen kohta joka optimoi nämä kaikki kolme

siitä jos joku insinööri saisi sen energiatason talteen niin kyllä siinä vähintään yksi keskikokoinen tuulivoimayksikkö korvattaisiin

uusiutuvat luonnonvarat meidän tapauksessamme erityisesti metsiin ja biomassaan pohjautuvat varat ja niiden kestävä hyödyntäminen on meille jatkossakin merkittävä kilpailukykytekijä

nyt kuitenkin on hyvä mieltää että olemme siinä tilanteessa missä olemme hakemus on vireillä hakemusta käsitellään riippumattomassa toimielimessä ja sitä nytten odotetaan tässä varmaan lähiaikoina saatavaksi myöskin se ettei tässä ihan valtavasti aikaa ole hukattavaksi

vakavasti ottaen tämän sinänsä sydäntä särkevän tunteikkaan puheenvuoron alta kuitenkin paistoi se että meillä on varsin laaja kansallinen yhteisymmärrys energia ja ilmastopolitiikasta mikä ei sinänsä ole ihme koska tässäkin on kysymys pitkälti päivityksestä jota olimme yhdessä silloisen ministeri pekkarisen kanssa hänen silloin johtamassaan työssä tekemässä

arvoisa herra puhemies

se että niitä saattaa olla jonkun verran enemmän julkisissa rakennuksissa kuin muualla varmaan pitää paikkansa mutta sitten taas se mitä sille tehdään ja millä aikavälillä ja millä rahoilla ei enää kuulu meidän vastuullemme vaan valtiovarainministeriön puolelle

tämä ajatus ei ole kokonaan uusi

edellisellä vaalikaudella tätä aloitetta valmisteli silloisen varapuhemies kääriäisen johtama työryhmä jossa oli kaikkien silloisten eduskuntaryhmien edustus

pohjoinen sijainti on antanut suomelle aivan ainutlaatuisen osaamispohjan

siinä mielessä semmoinen että tässä yhtäkkiä keksitään joitain uusia menetelmiä en usko että meillä yksinkertaisesti on tällä erää käsitelty jälleen myös kyselytunti aikaa siihen

aluksi uskallan näin todeta että mitä asuntosektorin elvytykseen on tullut niin se on ollut erinomaisen onnistunut

aloite jätettiinkin ja vietiin perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi mutta käsittely keskeytyi siellä vaalien johdosta ja raukesi

niin on tapahtunut vuokra asuntoyhtiöissä ja ihan yksityisissä asunto osakeyhtiöissä ja se on oma tarinansa ja niitä ratkaistaan siten kuin ratkaistaan erilaisia väärinkäytöksiä tässä yhteiskunnassa

huomasin myös perussuomalaisten toisen merkittävän oppositiopuolueen puheenvuorosta että varsinaista suurempaa aihetta kritiikkiin ei kuitenkaan löytynyt ja tämä on minun mielestäni erinomaisen hyvä asia

yksi tulevien vuosikymmenten kestävän kasvun kannalta olennainen suuri murros on digitaalitalouden läpilyönti globaalin toimeliaisuuden perustana

tilanne ei ole kuitenkaan muuttunut ja tämän aloitteen allekirjoittajina ovat kaikkien eduskunnassa edustettuina olevien eduskuntaryhmien puheenjohtajat vasenryhmää lukuun ottamatta

on selvää että tuulivoiman tuotannon puolella ei päästä lähellekään niitä tavoitteita mitä ollaan esitetty ellei tätä melukysymystä pystytä ratkaisemaan jollain semmoisella tavalla joka kuitenkin hieman nykyistä enemmän vapauttaa mahdollisuuksia tuulivoimatuotannolle

suomen kaltaisessa maassa energia ja ilmastopolitiikan pitkä linja on senkaltainen arvo että jos siinä löytyy laajempaa kansallista yhteisymmärrystä se on erittäin suuri arvo

liike ja toimitilarakentaminen joka muuten suomessa oli vielä ennen taantuman tuloa bruttokansantuotteeseen nähden suurinta vahvinta koko euroopassa on romahtanut radikaalisti

hurskainen täällä kyllä nyt sekoitti pari asiaa todetessaan että meillä ei ole minkäänlaisia pyrkimyksiä tähän korjausrakentamisen tukemiseen vuokra asunnoissa